arvoisa herra puhemies

tässä puututaan nimenomaan siihen erilliseen menettämisseuraamukseen joka voitaisiin periaatteessa prosessuaalisesti erottaa aivan omaksi oikeudenkäynnikseen niin kuin vahingonkorvauskin voidaan osoittaa

täällä on pidetty erittäin hyviä puheenvuoroja suomen tilanteesta turvallisuudesta oikeudesta saada apua ja velvollisuudesta antaa muille apua

minusta on aivan hyvä että silloin kun tarvitaan työkaluja laajamittaisen rikollisten varojen kätkemisen selvittämiseen niin meillä on siihen riittävät työkalut

kuten tässä on käynyt esille se voi muodostua ongelmaksi

sinänsä ymmärrän että jos on joitain avainhenkilöitä niin voi olla joskus tilanne että tämä yksittäinen henkilö olisi pakko saada lähtemään eteenpäin tehtäviin jos semmoista vastaavaa vapaaehtoista ei ole

tietysti työn luonne monesti on sen tyyppinen että joku on voinut ajatella että tässä työssä voi työ joskus muuttuakin ja toisaalta ei tämä niin sanottu työvelvoite velvollisuus osallistua työhön ole ilmiönä tietysti täysin uusi

totta kai he ovat etukäteen tienneet mihin työhön he menevät mutta tämä ei ole sillä lailla instituutiona ihan uusi vaikkakin ymmärrän että tässä voi olla sotilaallista toimintaa tai semmoisella alueella toimimista mikä tietysti muuttaa sitä tilannetta hyvinkin paljon

en osaa nyt tässä sen enempää sanoa muuta kuin että kuulosti siltä että edustaja mikkonen oli pohtinut näitä ja ihan tosi virkistävää uutta ajattelua

kiitos

olen täysin samaa mieltä edustaja nurmisen kanssa siitä että meidän perustuslakivaliokunnan lausuntoihin tulee suhtautua vakavasti ja näin on tarkoituskin

tässä tuli äsken esille kuinka me siellä sanatarkasti ja hyvin tarkkaan mietimme mikä siellä menee ponnen taakse eli kuulijoille tarkoitan sitä että edellytämme joitakin muutoksia

eli jos ehdotus kuitenkin säädetään hallituksen esittämällä tavalla totesimme senkin mahdollisuuden niin sitten toivomme tätä työelämän ja tasa arvon seuraamista johon myös työ ja tasa arvovaliokunta yhtyi

tämän pitää ensin mennä työ ja virkaehtosopimuksiin ja sehän voi olla näin ettei se edes mene

itse olen perustuslakivaliokunnan jäsen ja haluaisin muistuttaa tähän keskusteluun lisämausteeksi siitä että perustuslakivaliokunta on yksimielisesti antanut lausunnon tästä perustuslainmukaisuudesta ja siellä on ollut harkinnassa sivistykselliset oikeudet ja yliopistojen itsehallinto

ja jos tämä lainsäädäntö olisi ollut perustuslain vastaista niin tämä olisi tarvinnut sitten perustuslain säätämisjärjestystä

sivistykselliset oikeudet tuovat meille sen että valtiovallan tulee varmistaa että saamme tietyntasoisen opetuksen ja valtiolla on sitten velvollisuus rahoittaa nämä lakisääteiset tehtävät

perustuslakivaliokunta toteaakin että valtiontalouden säästötavoitteet ovat vakiintuneesti taloudellisen laskusuhdanteen aikana muodostaneet hyväksyttävän syyn ja perusteen puuttua jossain määrin perustuslaissa turvattuihin oikeuksiin ja niiden tasoon

toki perustuslakivaliokunta myönsi myös sen että tätä vaikutusarviointia ei ole riittävästi tehty ja totesi sen että siinä oli vakavia puutteita

minä itse en nähnyt tässä minkäänlaisia ongelmia alun perinkään mutta niin kuin varmaan edustaja zyskowicz on tutustunut näihin lausuntoihin meillähän oli muun muassa mikko vuorenpää lapin yliopiston rikosoikeuden professori ja hänhän näki tässä erittäin paljon ongelmia ja katsoi että tämmöistä käännettyä todistustaakkaa ei missään tapauksessa suomeen pitäisi ottaa ja repijä siitä mitä olet jo syyttömyysolettaman ja itsekriminalisointisuojan perusteella

lopputoteamus perustuslakivaliokunnalla oli että vaikka ehdotettu indeksijäädytys on vähäistä suurempi sitä ei kuitenkaan valiokunnan mielestä yksittäisiin budjettivuosiin kohdistuvana toimena voida pitää perustuslaissa turvatun yliopiston itsehallinnonkaan vastaisena

elikkä kyllä perustuslakivaliokunta valitsi tässä asiantuntijoiden kautta sellaisen kultaisen keskitien ettemme me suinkaan heti siitä sitten ajatelleet että yksi professori ajattelee näinkin tiukasti

mitä kuuntelin tuossa aikaisemmin niin jotenkin minua hieman huvittaa se että täällä on sillä lailla että kaikki aina sanovat että pitää saada puhua ja halutaan puhua ja joku ei ole paikalla ja miksi joku ei ole paikalla

jos ajattelee että minulla on yritys ja se on konkurssin partaalla ja minä aloitan sen yrityksen tervehdyttämisen ja saneeraamisen niin minun täytyy varmaan tehdä joitain toimenpiteitä ja täytyy voida katsella sitä historiaa mitä virheitä silloin on tehty ettei niitä toisteta uudestaan

rkpltä ei ole enää paikalla täällä edustaja joka puhui siitä että ei saisi käyttää tiettyjä sanoja on jouduttu että pitää käyttää joitakin muita valinta sanoja

niin kauan kuin minä muistan ja rkp on ollut melkein koko minun ikäni hallituksessa kyllä tätä jouduttu sanaa on käytetty ihan kautta historian ei se mikään uutuus ole

no en voi kaikkien puolesta puhua mutta tunnen hyvin paljon ihmisiä yliopistomaailmasta ja olen itsekin opiskellut helsingin yliopistossa ja arvostan suuresti koulutusta niin että se on aika kova väite ettei ymmärrä

se on eri asia sitten mitä joudutaan tekemään käytän tätä sanaa vaikka sitä ei joidenkin mielestä saa käyttää

ja minusta oli aika hauskaa kun perussuomalaisten ryhmästä oli täällä todella paljon paikalla että täällä puhutaan että hallitus luikertelee ja ei kanna vastuuta

tuosta rikoksen vanhentumisesta olen täysin samaa mieltä että murhakaan ei vanhene koskaan ja jos ajatellaan että joku sekaantuu hyvin pieneen lapseen ja harrastaa hänen kanssaan sukupuoliyhteyttä niin kyllä se on tälle niin kuin henkinen murha

on ikävää jos kokoomus ei ole paikalla mutta muistetaan kaikissa puheenvuoroissa sitten ettei yleistetä kun on niitä jotka ovat kiltisti ja kuuliaisesti täällä kertomassa ja ottamassa vastaan tätä palautetta

tosiaan mitä tulee tähän kansalaisaloitteeseen niin hallitushan selvittää tällä hetkellä kansan oikeustajua ja olen itsekin monta kertaa puhunut siitä niin kuin moni täällä salissa että kansan oikeustaju ei erityisesti näissä lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa kohtaa

uutena kansanedustajana olen miettinyt että varmasti olisi ollut mukavampikin aika aloittaa tämä poliittinen ura että ei tässä kukaan ole niin kuin ylimielinen eikä kiittämätön eikä mitään muuta mutta kyllä tässä täytyy voida keskustella tulevaisuudesta ja menneisyydestä ja muidenkin vastuusta

jos minä mietin oman työni kannalta tuomioistuimessa ja holhoustoimien edunvalvonnassa niin en minä oikeastaan inhottavampia papereita ole lukenut kuin lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvät asiakirjat

sitä tuskaa ja niitä tapahtumia on ammattilaisenkin vaikea käsitellä ja ne tulevat yöuniin ja jos ne tulevat asian käsittelijöillekin ahdistaviksi välillä niin voi vain kuvitella mitä maanpäällistä suoraan sanoen helvettiä nämä ihmiset ovat joutuneet kestämään

sitten täällä kansalaisaloitteen perusteluissa todetaan siitä että näitä tuomitaan ehdollisena ja tuossa edustaja tolvanen ottikin esille juuri näitä määriä kuinka paljon näitä ehdollisena tuomitaan

minun on hyvin vaikea nähdä miksi ne ovat olleet ehdollisia kun täällä on kuitenkin erikseen sitten rikoslain aseita joita a

arvoisa puhemies

kyllä tämä todella on paikallaan

minä en kyllä ota vastaan tällaista kritiikkiä että täällä hallituspuolueiden edustajat kaikki vaikuttavat kylmiltä ja puhuvat epätotuuksia ja muuta

ehkä viittaat johonkin tässä viikonlopun aikana tulleeseen ministerin toimintaan

jos olet tämmöisissä facebook ryhmissä ja muutenkin käsittelet niitä kuvia niin kun rangaistuksen pitää aina nousta teon moitittavuuden mukaan niin kyllä minun mielestäni sakko on aika lievä rangaistus siitä koska sillä sinä myös edesautat lapsipornoa

totta kai tämä on semmoista politiikkaa jota halutaan esittää ihmisille mutta muistetaan myös puolin ja toisin pysyä siinä totuudessa eikä lähdetä liioittelemaan asioita

minusta on hyvä että näitä lakiesityksiä tuodaan perustuslakivaliokuntaan koska muistan että tässä kevään aikana kun hallitusohjelma julkaistiin oli hyvin paljon keskustelua että monet hallitusohjelman kohdat ovat perustuslain vastaisia ja se asiakirja tietenkään ei ole lakikirja

on erittäin hyvä että perustusvaliokunta ottaa näihin kantaa koska muuten tulisi helposti keskusteluun täällä että tämä on perustuslain vastaista ja miksi tästä ei ole perustuslakivaliokunnan kannanottoa

yritän minäkin saada siellä tämän oman poliittisen minäni ulos ja miettiä näitä perustuslain kannalta mutta kukaanhan ei tietenkään pysty täysin siitä irrottautumaan vaan oma arvomaailma kuitenkin jossain määrin ehkä vaikuttaakin

haluaisin kuitenkin kiinnittää tässä yhdenvertaisuuteen huomiota siinä mielessä että jos me nyt avaamme tämän pandoran lippaan niin kuin täällä tolppanen sanoi niin meidän täytyy ruveta miettimään jatkossa kaikkia vakaumuksia

sen takia ihmettelenkin että ainakaan tässä vaiheessa ei vielä ole ollut esillä se että tämän pitäisi mennä ehdottomasti perustuslakivaliokuntaan lausunnolle siinä mielessä että onko tämä riittävän hyväksyttävä syy asettaa yksi ryhmä eriarvoiseen asemaan että he voisivat vakaumuksensa puolesta kieltäytyä

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

tosiaan tämä juontaa varmasti hyvin pitkälle viime vuosien tapahtumista ja viime kesästä saimme kaikki järkyttävän sykäyksen siihen että näitä asioita lähdetään tarkemmin tarkastelemaan

ainoa mitä toivon lakivaliokunnan jäseniltä ja harmittelen että puheenjohtaja ei ole täällä mutta toivon että hän katsoo tätä on että katsottaisiin laajasti peittoaako tämä nyt aivan varmasti sitten kaikki terrorismirikokseen liittyvät toimet niin ettei sinne jää semmoisia kaistaleita jotka jostakin syystä jäävät rankaisematta

nyt matkustaminen terrorismitarkoituksessa tulee rangaistavaksi ja rahoitusta koskevat säännökset laajenevat mutta yksi mitä itse olen tuossa miettinyt ja mitä olemme meidän ryhmässäkin pohtineet joskus on se onko kuuluminen terroristiryhmään nyt kriminalisoitu

siellä oli terroristiryhmän johtaminen erikseen kriminalisoitu ja ehkä joitakin tekomuotoja ja se edellytti jo suunnitelmallisuutta jotta ryhmään kuuluminen olisi rangaistavaa

en tiedä nyt pyytäisin että lakivaliokunta tutkailisi että sinne ei tule jäämään aukkoja niin että jos nyt esimerkiksi joku ilmoittaa että kuulun isikseen jota pidetään monestikin terroristijärjestönä onko se kriminalisoitua vai onko se vain ihan ok että täällä tällaista ilmoittaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kannatan ehdottomasti tätä valitusprosessien tarkastelua erittäin tarkasti ja myöskin liittyen näihin kokoonpanoihin tuomioistuimissa

olen itsekin työskennellyt hovioikeudessa ja käräjäoikeuksissa ja tiedän että siellä halutaan myös sisällöllisiä työkaluja elikkä nimenomaan tallenteiden kuulemista uudestaan prosessikynnyksiä siis myös sinne menettelyihin apuja koska se menettely on raskas ja se ei auta vaikka siitä ei saisi valittaa

arvoisa herra puhemies

nyt meidän on kuitenkin taas jälleen kerran hyvä muistaa että tämä ei ole pakottavaa lainsäädäntöä vaan tässä on tarkoitus antaa työkaluja työmarkkinaosapuolille jos he haluavat käyttää niitä osana työehtosopimuksia

tämän me otimme työelämä ja tasa arvovaliokunnassa pohdintaan ja totesimme siitä että tämän tulee olla ratkaistavissa

itse henkilökohtaisesti muiden kommenteista siellä en voi puhua tarkoitin ja ajattelin että tässä täytyy katsoa miten tämä ehkä mahdollisesti voitaisiin kunnille kompensoida ja tuleeko siitä minkälaisia menetyksiä ja se on minusta tosi tärkeää koska me olemme myös hallitusohjelmassa luvanneet että kunnille ei aiheudu lisäkuluja ilman kompensaatiota

kuitenkin euroopan ihmisoikeustuomioistuin on oikeuskäytännössä todennut että yksityiselämän suojaan kuuluu myös naisen oikeus päättää raskauden keskeyttämisestä

toisaalta todetaan uskonnon ja omantunnonvapaus mutta toisaalta todetaan että se ei ole ehdoton oikeus eikä siihen vedoten voida harjoittaa toimia jotka loukkaavat muiden perusoikeuksia

itse olin myös siinä keskustelussa mukana ja voin tietysti kommentoida vain omia kannanottojani tai ajatuksiani enkä muiden kun keskustelimme tästä yksinhuoltajuudesta

on todettu että esimerkiksi työtehtäviin kuuluvasta raskauden keskeyttämisestä kieltäytyminen ei saa johtaa siihen että loukataan lain sallimaa raskaudenkeskeytystä hakevan naisen oikeutta yksityiselämään

itse asiassa siitä puhuttiin aika yleisellä tasolla kunnes minä itse asiassa henkilökohtaisesti otin esille sen että tämähän ei itse asiassa koske sitä henkilöä ja äitiä itseään niinkään että hän joutuisi eri asemaan kuin muut äidit vaan nimenomaan se perhe joutuu eri asemaan

on tuotu lisäksi vielä kansallisesta lainsäädännöstä kaikkien muistama tapaus papista joka kieltäytyi työskentelemästä naisen kanssa hän oli mies ja todettiin että hän oli syyllistynyt syrjintään

elikkä silloin tapahtuu siten että se lapsi ei saakaan kahden vanhemman hoitoa ja siitä sitten syntyi semmoinen ajatus jonka kaikki jakoivatkin pitkälle juuri tämä että pyydettiin tätä perherakenteiden muutosten huomioimista jatkossa

se ei ollut riittävä peruste että hän vakaumuksensa puolesta tästä kieltäytyi koska suomen laki ei anna oikeutta siihen että voi naisia syrjiä

sitten täällä valiokunnan perusteluissa on hyvin tuotu esille se kuinka tämä voi johtaa erilaisiin muihinkin tilanteisiin

tämä oli ainakin minulle henkilökohtaisesti varmaan yksi osasyy ettei siinä edes olisi ollut mahdollista näin ainakin itse ajattelen lähteä sen suurempiin pykälämuutoksiin koska minä ainakin näen että tällä hetkellä kun tämä oikeus näihin vanhempainlomiin on sidottu siihen että vanhemmat asuvat yhdessä jää pois tämmöinen tilanne että on esimerkiksi yhteishuolto ja isä ja äiti ovatkin hyvissä väleissä jolloin hän voisi pitää sen vanhempainloman ja sitten toinen menee töihin

täällä todetaan että pelkästään terveydenhuollon alalla on tilanteita joissa ammattihenkilön eettinen vakaumus voi vaikuttaa hänen haluunsa toimia laissa säädetyllä tavalla potilaan oikeuksien mukaisesti ja on myös tuotu esille esimerkkejä kuolevasta potilaasta ja hedelmöityshoidosta

tässä on oikeastaan tullut käytettyäkin tämä minun puheenvuoroni eli minä olisin halunnut muistuttaa nimenomaan tästä että jopa meidän puolueohjelmassamme oli näitä maahanmuuttolinjauksia

on todettu mikä on terveydenhuollon järjestelmän näkökulmasta palveluntarjoajien ensisijainen tehtävä ja se on huomioida potilaan hoitotarve ja oikeuksien mukainen palvelu

meidän pitäisi ruveta tarkastelemaan tätä yhteiskuntaa ihan uudella tavalla meillä on hyvin uudenlaisia perheitä ja tätä minä pidän erittäin tärkeänä että meillä on vähän vanhanaikainen perhekäsitys ja meidän pitää saada se vastaamaan nykypäivää

on tuotu myös tämä mielestäni hyvä seikka esille että työnantaja ei voi siinä palkkaamistilanteessa lähteä selvittelemään kenenkään vakaumuksia ja nämä voivat myös muuttua työ ja virkasuhteen aikana ja silloin on hyvin vaikea tietää minkälainen reservi siellä on käytössä

on paljon uusperheitä ja ihmiset saattavat olla hyvissäkin väleissä mutta aikuiset eivät vain halua asua enää yhdessä mutta haluavat hoitaa lapsensa yhdessä ja joskus se ero tulee raskausaikanakin

olisin vain kysynyt että kun edustaja arhinmäkikin vastustaa täällä kaikkea ilmeisesti piditte näitä hallituksen maahanmuutto ohjelmia erittäin huonoina niin kertoisitteko te kun te vastustatte ihan kaikkea mistä te otatte ne rahat ihan tähän kaikkeen

meillä on kyllä sen verran hyvä ja innovatiivinen ja rohkea hallitus että minä uskon että täällä muidenkin hallituspuolueiden kansanedustajat kuuntelevat tätä puolta ihan herkällä korvalla

mutta muistan täällä edustaja kontulan joka aika hyvin erilaisia asioita tutki sanoneen että euroopassa oli ollut ongelmia siinä että lääkärit olivat enenevässä määrin kieltäytyneet aborteista

mutta en lähde niitä enempää kommentoimaan kun minulla on tässä luvutkin tallessa koska hän itse voi sitten tarvittaessa puhua jos haluaa

tässä lopussa valiokunta toteaa että raskauden keskeyttämisestä päättäminen kuuluu raskaana olevalle naiselle itselleen ja hänen tulee voida luottaa siihen että hän saa päätöksentekoon halutessaan asianmukaista tukea ja apua siinä terveyskeskuksessa johon hän hakeutuu